arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen tästä täysin samaa mieltä ja hyvä on jos nyt sitten päästäisiin näiden uusien suuntaviivojen kautta kohti tällaista enemmän toimivaa käytännöntoimivaa etyjiä jossa sitten voitaisiin myös vankemmin ottaa yhteisiä käytännön linjauksia ihmisoikeuksiin maahanmuuttoon kotouttamiseen tai ilmastoliike

näyttää siltä että hallitus on kovan linjansa ilmeisesti valinnut ja täytyy toivoa että kun tämä laki tänne eduskuntaan tulee niin eduskunta korjaa tätä eriarvoistavaa lainsäädäntöä

kysyn kuitenkin vielä miksi hallitus ei ole halunnut käyttää direktiivin antamaa mahdollisuutta vaatia myös itellan eli postin kilpailijoilta täällä paljon puhuttuja laatuvaatimuksia eli esimerkiksi palveluita yksittäisille kuluttajille jotta me tavalliset suomalaisetkin hyötyisimme jotain tästä kilpailun avaamisesta

onko

lisää listalta pelipanoa varten ei läpäissyt kolmas asia kuin isä ostoehdot täytynee pannaan pöydälle casmiseen sillä kuudetta kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon

hyväksytty eduskunnan seuraava täysistunto on siis tiistaina kun se liikennepolitiikkaan niin että etyjillä todella olisi merkitystä myös käytännössä

he edustivat karhun sitten siitä arvoisa puhemies

kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisen perusteluissa mainitaan usein myös niiden hyödyt suomalaiselle osaamiselle ihan meidän kotimaiselle puolustuksellemme tarvittaessa

mielestäni tässä kyllä nyt vähätellään matkustajien kärsimyksiä

muun muassa liikenne ja viestintävaliokunta on yksimielisesti ja toistuvasti vaatinut perusradanpidon rahoituksen merkittävää lisäystä mutta hallitus ei ole asialle korvaansa lotkauttanut

nyt sitten tämän operaation julkisuuskeskustelujen yhteydessä tsadin kokemukset nousivat usein esiin ja tuntuu että joku tietää siitä aika paljon mutta tämä talo ei juurikaan mitään ja sen takia täällä nyt on sitten kolmantena pontena tämä edellytys siitä että eduskunta edellyttää saavansa tämmöisen selvityksen ja vaikuttavuusarvion

nyt sitten kaikki ongelmat ovat kasaantuneet lumi on aiheuttanut kaaoksen ja hintaa maksavat tavalliset matkustajat joiden työpäivää epävarma junaliikenne pidentää ja hankaloittaa

vastauspuheenvuoroni liittyy parlamenttivaltuuskunnan puheenjohtaja ilkka kanervan ansiokkaaseen avaukseen jossa hän sivusi myös vaalitarkkailua ja niitä jännitteitä joita meidän ulkopuolisten läsnäolo paikalla saattaa aiheuttaa

olisin kysynyt onko tällainen vaikuttavuusarvio tehty aiemmin esimerkiksi ministerille tai puolustusvoimain sisällä vai tuleeko tästä kokonaisuudessaan uusi käytäntö

olin vastikään serbiassa olen parlamenttivaltuuskunnan jäsen tarkkailemassa vaaleja ja jännitteitä oli ja yhdellä vaalitarkkailupaikalla tilannetta voisi kuvailla jopa uhkaavaksi

arvoisa ministeri vehviläinen kysymys on matkustajan oikeudesta jatkaa matkaansa mahdollisimman pienin haitoin ja viivein vaikka sitten toisella kulkuvälineellä tai vaikka siirtyä sinne sisätilaan pakkasesta värjöttelemästä

tieto muutoksesta tarvitaan tuoreeltaan jolloin myös matkasuunnitelmaan on helpoin tehdä muutoksia

siitä tulikin mieleeni että kenties länsimaisissa demokratioissa jotka täyttävät nämä kansainväliset standardit kannattaisi kuitenkin silloin tällöin järjestää säännönmukaisesti vaalitarkkailuita jolloin tilanne me paremmat ja te huonommat ei olisi niin selkeä kuin tällä hetkellä

se on ehdottoman tärkeä palvelu ja jos sen saatavuudessa tai laadussa on puutteita niin sen eteen pitää ponnistella

oecdn raportin mukaan tuloerot suomessa ovat kasvaneet selvästi nopeammin kuin muissa kehittyneissä maissa

keskeinen syy tähän on se että perusturvaetuudet ovat jääneet pahasti jälkeen sekä oecdn alleviivaama veroratkaisu jonka ahon hallitus teki ja jossa pääomatulojen veroprosentti tehtiin paljon pienemmäksi kuin palkkatulojen ja muiden pienten tulojen

tämä linja jatkui viime hallituksessa jolloin rikkailta poistettiin varallisuusvero tovereiden demareiden tuella kylläkin ja se jatkuu edelleen

ensi vuoden veroratkaisu suosii selvästi isotuloisia se antaa ison verohelpotuksen isotuloisille pikkupalkkaisille se antaa pienen verohelpotuksen mutta jättää työttömät ja pääosan eläkeläisistä kokonaan verohelpotusta vaille

oletteko te valmiita korjaamaan tässä tilanteessa tätä veroesitystänne oikeudenmukaisuuden suuntaan ajan tarpeen vuoksi siksi että nyt pitää näitten pienten tulojen saajien tuloelvytystä harjoittaa eli oletteko te valmiita esimerkiksi ottamaan ensi vuoden alusta käyttöön perusvähennyksen korotuksen

arvoisa puhemies

kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroja valtionveroa ja näin ollen hallitus on lähtenyt siitä että kaikkein pienituloisimpien kohdalla nostetaan etuuksia koska se on kuitenkin se joka parhaiten toimii

arvoisa puhemies

olisin kysynyt myös sitä miksi ette sitten käyttänyt hyväksenne direktiivin antamaa mahdollisuutta esimerkiksi vaatia laatuvaatimuksia näiltä markkinoille tulevilta kilpailijoilta

suomessa itella jätetään nyt yksinään huolehtimaan tästä yleispalveluvelvoitteesta ja annetaan kilpailijoiden kuoria kermat päältä ja valtio sitten hoitaa näillä haja asutusalueilla kustannukset

valiokunnan puheenjohtaja tuossa esitteli tämän mietinnön erittäin kattavasti ja oikeastaan nostaisin tässä kärkeen meidän pontemme joista toivon että ne todella luetaan huolella ja toivottavasti ne vaikuttavat seuraavan hallitusohjelmaan olivatpa sitä sitten mitkä puolueet hyvänsä tekemässä

lisäksi nostaisin esiin valiokunnan kovan huolen tulevista sukupolvista jopa niin että halusimme tarkemmin määritellyn muotoilun julkisesta palvelulupauksesta sekä nykyistä huomattavasti varhaisemmasta puuttumisesta oppimisvaikeuksiin ja syrjäytymiskäyttäytymisen kehittymiseen

arvoisa puhemies

ja sitten nostan vielä esiin valiokunnan toiveen saada kansalaiset mukaan kehittämään kyberturvallisuudesta arkinen tietoyhteiskunnan kansalaistaito joka pitää sisällään niin yhteiskunnalla kuin henkilöillä olevan kyvyn sietää ongelmia kyberturvallisuuden haaksirikoissa

ja kun katsoo nyt meidän kehitysapukarttaamme niin suomihan on mukana käytännössä lähes joka paikassa paitsi pohjois amerikassa ja jokusessa muussa maassa

myös hallinnon kulut luulisi saavan keskittämällä paremmin kuriin

kone ei tyhjentänyt noita vanhoja pohjia eli äänestettiin samoilla kuin edellinen äänestys piti sata uudelle tuotetaan otetaan uusiksi voittoluvut ei muutu mutta otamme

siis pidentyjaaritusta kypros yksi kamari tuskaksi tornin sijoitus kolme davos tom

äänestyksen

nyt äänestyksen on annettu sota kun kahdeksan jaon neljäkymmentäyksi ja osa kaksikymmentä eduskunta omaksunut melkein millä työadusta hakkaraisen opus viisi ei pyydä vasta maj

jotkut ovat

en saa nyt usko on nyt yksi ääntä neljäkymmentäyksi ja yksi tyhjä poissa kaksikymmentäkuusi osku torro kaks mä mietin miten työ aidosti autoverotus kahdeksan ei pyydä vastamajaa tai

linjaa edusti hautala yhdeksän ei tyydy kostamo

oman yhdeksi ääntä kun kahdeksan neljä kaksi tyhjää poissa kaksikymmentä jos kunta ovat

pidempi autoverotus kymmene ei pyydä vasta

äänestyksessä

äänestyksen